tosiasiassahan suurimmalta osin tästä pohjasta noususta joka nyt näkyy kuuluu kiitos osuuspankkiryhmälle ja reijo karhiselle joka on tarjonnut näitä lyhennysvapaita mikä on nostanut yksityistä kulutusta ja joka tilastojen mukaan on tämän nousun takana hyvä niin ja me olemme siitä iloisia kuten olemme myös iloisia työmarkkinajärjestöjen tekemästä sopimuksesta ja olemme myös tarjonneet nyt hallitukselle näitä keinoja

mutta vielä olisin kysynyt liittyen näihin veroneuvos hirvosen kommentteihin siitä kun meille on syntymässä nämä kahden kerroksen työmarkkinat ja on jopa niitä joille ei makseta tesin mukaisia palkkoja

arvoisa puhemies

suomi nousi viime kaudella kansainvälisen veronkierron vastustamisen kärkeen

nimittäin jälleen kerran vaihtoehtoa ei tullut sitä ei kuultu vaikka sitä itse sieltä on vaadittu

luuletteko työministeri ihalainen että mikäli alipalkan maksaminen kriminalisoitaisiin rikoslaissa niin sillä olisi jotain vaikutusta siihen ettei näin enää kävisi

niin kuin totesin korkeat odotukset kyllä tulivat hallituksen politiikkaan ja linjan tarkistukseen erityisesti esimerkiksi näiden keskituloisten eläkkeensaajien kohdalla

nyt kun kysyin hallitukselta näitä tulorajojen tarkistuksia ja siihen liittyvää byrokratiakoneiston luomista että voisiko siitä luopua en saanut vastausta mutta kun työministeri totesi että hänen vastuullaan on tämä kannustin ottaa työtä vastaan tämä projekti niin kysyn nyt teiltä työministeri mitä te olette mieltä tästä

mutta tuohan oli aivan suoraan kuin stubbin puheesta tuo että kenenkään eläkkeensaajan verotus ei kiristy

tarkoittaako se sitä että haluatte vähentää täältä menoja

sdpn linja on ollut se että vaikka sopeutusta tehdään niin kaikista heikoimmista pidetään huolta eikä sosiaaliturvaan haluta koskea

ilman muuta veronkevennykset kuuluvat pieni ja keskituloisille palkansaajille mutta niin ne kuuluvat myös eläkkeensaajille jotka ovat ne ansainneet

siis se että on ihan vaikka keskipalkkainen pariskunta ja toinen ottaa vaikka vuoropäällikön tehtävän vastaan aiheuttaa riskin että joutuu muuttamaan pois kodista jossa on asunut vaikka kymmeniä vuosia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

euroopan unionihan on koko historiansa ajan kehittynyt kriisien kautta ja historiankirjoitukseen jää nähtäväksi kuinka iso kulmapiste nämä pariisin tapahtumat olivat euroopan unionille ja sen turvallisuuspoliittiselle ulottuvuudelle

kun täällä on näistä kärkihankkeista puhuttu ja on puhuttu siitä että niihin käytetään valtion omaisuuden myyntiä ja edustaja kiuru kyseli mikä on se vaihtoehtoinen tuotos mikä niillä saadaan aikaan niin vattin uusi ylijohtaja totesi aika kylmänviileästi että suuri osa kärkihankkeiden rahoituksesta menee maatalouden kehittämiseen esimerkiksi biotalouden kärkihankkeesta lähes kolmasosa menee tänne makeraan

se on kokoomus

nykyinen opetusministeri on ainoa poliitikko tässä salissa joka lupasi ennen vaaleja vaaleissa ja vielä vaalien jälkeen että koulutuksesta ei leikata

no vaikka näitä suuria päätöksiä ei peruta tarjotaan avohaavaan luu näkyy muumi laastaria ja kaikki tietävät että se ei toimi niin nyt te kuitenkin annoitte lupauksenne että koulutuksesta ei enää leikata

ette kai te nyt taas ole juksaamassa suomalaisia

tässä suhteessa arvoisa puhemies kannatan kyllä edustaja heinäluoman ajatusta ja tuen voimakkaasti edustaja kaikkosta ja pidän hyvänä että edustajat kaikkonen ja kanerva ottivat tästä ajatuksesta kopin

kun meillä suomessa pienen maan vahvuus on ollut se että me olemme pyrkineet laajaan yhteisymmärrykseen keskeisistä ulko ja turvallisuuspoliittisista linjauksista niin uskallan nyt tässä sanoa ja mennä vähän pitemmälle että pitäisin kyllä hyvänä että paitsi tietoa hallitus hakisi eduskunnasta tavalla tai toisella myös tuen linjaukselleen mitä tulee tämän avunantolausekkeen aktivoimiseen

arvoisa puhemies

tämä brexit on aiheuttanut paljon epävarmuutta euroopassa ja pääministeri totesi aivan oikein että on tärkeätä että tämä epävarmuuden aika olisi mahdollisimman lyhyt ja että nyt kaivataan selkeyttä

vielä viime kaudella keskusta esitti täällä robinhood veroa kaikkein suurituloisimmille robinhood veroa ja nyt hoskonen on täällä huolissaan että jos tämä keskustan mika lintilän valmistelema tavoite toteutuu niin siinä käykin huonosti jos hyvin toimeentulevilta otetaan lisää veroa

kuten täällä edustaja terho aikaisemmin sanoi todella ihmiset äänestävät puolueita ja näki tuolla torilla tulee palattiin ainakin tuolta toreilta tulleen palautteen perusteella ne jotka äänestivät perussuomalaisia eivät näitä palkanalennuksia teiltä tilanneet

nyt hallitus tekee

eikä siinä vielä kaikki

kyllähän kasvun kannalta reilu kilpailu on aivan olennainen osa ja silloin on oleellista että me täällä teemme kaikkemme sen eteen että yrityksillä on suhteessa toisiinsa reilut kilpailuedellytykset

olen ihmetellyt kun valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kimmo sasi puhuu lisäsopeuttamisesta yksilöimättä sitä mistä se otetaan ja sitten samaan hengenvetoon puhuu veropohjan rapauttamisesta lisäveronkevennyksistä jotka johtaisivat lisävelan ottoon

ministeri lindström toivoi täällä rakentavia esityksiä rakentavaa keskustelua ja perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja meri ilmoitti täällä että hän nauraa näille sdpn vakaville esityksille

mutta arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi anteeksi nyt vain mutta kun sanoitte että tämä on teidän tavoitteenne että eläkkeensaajat eivät maksa liikaa veroa suhteessa palkansaajiin niin näille tavoitteille ei kyllä perussuomalaisten tavoitteille valitettavasti hirveästi voi arvoa antaa koska teidän tavoitteennehan oli että tukipakettipolitiikka lopetetaan silti te päätitte tukea kreikkaa

mutta arvoisa puhemies edelleen toistan että on hienoa että ulkoministeri soini on nyt löytänyt virkamatkojensa ohessa ajan tulla tänne tästä asiasta keskustelemaan

aikaisemmin sipilä totesi että ulkoministeri käyttää kieltä jota pitäisi välttää

ymmärrän että ette ole vastannut kysymykseen ketkä hallitusneuvotteluissa tätä asiaa ajoivat ja miksei tätä kohtaa valmisteltu parlamentaarisesti

kysynpä nyt kallilta oletteko valmis kriminalisoimaan alipalkkauksen joka toisi reilua peliä eri yritysten välille ja laittaisi vilunkipelaajat kuriin

nimittäin tämä vaalipiiriuudistus on hyvä esimerkki siitä kun keskustan korhonen aikanaan rikkoi tämän perinteen parlamentaarisesta valmistelusta että päädyttiin siihen mihin nyt päädyttiin

palkka alen sijaan on vientisektorin kilpailukyky varmistettava esimerkiksi purkamalla emu puskureita

sen takia jos te nyt ette tähän halua vastata sanokaa nyt että edes jatkossa teidän linjanne on se että kukin hallitus ei peukaloi puoluelakia jossa esimerkiksi rahoitusta jaetaan oman mielensä mukaiseksi

ja ymmärrän sen jos tähän linjaan sanotaan että tavoite on se että eläkkeensaajia ei veroteta kireämmin kuin palkansaajia tässäkin asiassa te olette sitten kääntäneet takkia

oli ryhmänjohtaja lindström ennen vaaleja

nyt ministeri lindström vastustaa tätä sdpn esittämää rakentavaa ehdotusta

tämän välikysymyksen on kirjoittanut kaksi puoluetta

luopukaa tästä palkka alesta

ensinnäkin ilolla kiitän edustaja tiilikaista kun hän puheenvuorossaan sanoi miksi keskusta ei vaatinut vaaleissa sellaista perusturvan parannusta jota hallitus on nyt tehnyt

kuka teiltä nämä palkanalennukset tilasi

ja kun vastaus oli se että ei voi antaa epärealistisia lupauksia pääministeripuolueen paikalta niin nyt sitten tämäkin epärealistinen lupaus toteutettiin

sinä aikana kun samalla joudutaan leikkaamaan korottamaan veroja niin pystytään historiallisesti katsoen aika iso summa laittamaan perusturvaan juuri niiden ihmisten perusturvaan jotka te unohditte

kuten välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan puheessa kuultiin tässä välikysymyksessä haetaan myös sitä että työttömät laitetaan tappelemaan keskenään

maakunnissa näitä ministeri bernerin keskustaministeri bernerin tekemiä leikkauksia miehekkäästi vastustetaan ja täällä sitten vähemmän kunniakkaasti ne hyväksytään

siis haluttaisiin heikentää kaupanmyyjien autonkuljettajien ja lähihoitajien työttömyysturvaa poistamalla kytkös siihen kuinka valtio kohtelee erilaisia työttömiä

tätä hallituksen toimenpidekertomusta lukemalla ei ehkä välttämättä huomaa että kyllähän tämä viime vuosi oli kovin kaksijakoinen

vielä mitä tulee tähän edustaja rantakankaan puheenvuoroon niin yhtään niistä päätöksistä joita keskusta viime kaudella kritisoi se ei peru päinvastoin nyt se ulottaa leikkaukset tänne junaliikenteen puolelle

arvoisa puhemies

ja vielä mitä tulee näihin investointeihin niin totuus on se että sipilän hallituksen aikainen investointivolyymi liikenteessä on yli miljardin pienempi kuin edellisen hallituksen

hän siis hallituspuolueen edustajana on hyväksynyt sen että hallitus kasvattaa ryhmäkokoja ja ottaa kunnilta rahat pois mutta sitten kotikunnassa sen jälkeen kun sosialidemokraatit tekivät aloitteen että ryhmäkokoja ei kasvateta niin siellä hän taas niitä vastustaa

se on totuus

arvoisa puhemies

kun keskusta täällä kysyi onko rakenteet meille itseisarvo niin meille itseisarvo on se että ihminen pääsee hoitoon vaikka sitten kävisi niin että tiilikaisen terveys niin kuin hän sanoi hallituksen edistyksen tiellä alkaisi horjua

mutta siitä huolimatta kansanedustaja niikko kyllä vetää vantaaltakin rahat pois

mutta eihän elinvoimaisessa kuntarakenteessa ole mitään pahaa

mutta kun katsoo nyt niitä kuntia joissa päätös on tehty että tätä rajausta ei tehdä niin siellä se arvio on perustunut nimenomaan siihen että saatavat säästöt ovat hyvin pieniä niihin haittoihin nähden jotka tulevat

ei siinä ainakaan edellisellä hallituskaudella ollut kun te paras hankkeen yhteydessä niin itse toivoitte ja nyt kun tiilikainen kysyi myös mikä on se perälauta niin se perälauta on tässä kuntaministeri kiviniemen aikana säädetty kuntajakolaki jossa on mahdollisuus asettaa erityisiä kuntajakoselvityksiä

nimittäin kansa sanoi ei tälle kehitykselle ja kansa äänesti muutoksen ja se näkyi muun muassa sekä keskustan kannatuksessa että muissakin

täällä toistellaan sitä että nyt nämä palkanalennukset näillä pakkolaeilla on pakko tehdä jotta työllisyys saadaan kasvuun ja on kerrottu mikä näiden työllisyysvaikutus on

arvoisa edustaja tiilikainen ei kukaan syytä täällä keskustaa finanssikriisistä tai talouskriisistä joka iski eurooppaan

sdp on esittänyt vaihtoehdon ja esimerkiksi pienentämällä maatilatalouden kehittämisrahaston pääomitusta saataisiin hoidettua jo pelkästään ensi vuoden säästöt tämän osalta

kun olemme kysyneet mihin laskelma perustuu siis se että ihmisten ostovoimaa leikataan pakkopalkanalennuksilla ja se tuo lisää työpaikkoja niin nythän se selvisi kun eilen paljastui näistä vmn muistioista mihin tämä perustuu

arvoisa puhemies

minä kyllä käsitin että tämä välikysymys joka on tässä ja jonka olen kyllä lukenut on keskustalaisten ja vasemmistoliittolaisten kansanedustajien allekirjoittama

ja kun nykyinen pääministeri silloinen valtiovarainministeri katainen sanoi että suomi on euroopan elvyttävin talous niin se elvytyksen teho oli euroopan huonointa

ja niin kuin äsken puheenjohtaja rinne totesi niin yhdessä vuorokaudessa tuli yli prosenttiyksikkö lisää ennen kuin hallitus esitteli nämä keinot

tämän välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja tuomo puumala esitti nimenomaan tätä että työttömät laitetaan taistelemaan keskenään köyhät laitetaan taistelemaan keskenään puheenvuorossa jonka käyttää eduskunnan työjärjestyksen mukaan välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja

arvoisa puhemies

mihin valmisteluun tämä perustuu

edustaja männistö oli tässä huolissaan siitä onko keskusta tullut vasemmalle niin näyttää siltä että ainoastaan puheissa ei yhtään teoissa

te valitsitte väärät keinot rapautitte tulopohjan ja nyt on tämä alijäämä käsissä jota minun sukupolveni vielä maksaa pitkään

mihin arvioon perustuu se että nämä tuovat työpaikkoja koska se on selvää että nämä palkanalennukset tuovat välittömästi työttömyyttä joka heikentää kotimarkkinoita ja

leikkaatte juuri näiltä ryhmiltä ja samaan aikaan heikennätte työllistämismahdollisuuksia kaikkialla suomessa viemällä nuorisotakuun pois viemällä palkkatukirahoja starttirahoja ja vielä kaupan päälle heikennätte maakuntien mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja rullaamalla radat pakettiin

nimittäin viime kaudella esimerkiksi silloin kun edustaja pekkarinen oli ministerinä hän kovasti puhui siitä että suurituloiset pitäisi ottaa vahvemmin mukaan näihin talkoisiin mutta mikä oli tulos edellisen hallituksen osalta

arvoisa puhemies

ja jos on niin eikö teitä yhtään hävetä olla mukana sellaisessa pelissä jossa porvaripuolueen mukana te olette valmis juoksuttamaan työttömiä vastakkain

kaikkein suurimmat veronkevennykset tulivat kaikkein suurituloisimmille